tämä kertoo meille tai ainakin sen pitäisi kertoa meille että luonnonsuojelualueita tarvitaan lisää ja että eläinlajien suojelua on pakko tehostaa kaikin keinoin

metsämme on valjastettu aikalailla vahvasti talouskäyttöön ja tästä seuraa se että monet erilaiset luontotyypit ovat vaarassa hävitä

sellaisen metsästyksen joka ei liity kansallispuistossa suojeltavaan alkuperäiskulttuuriin katsotaan olevan ristiriidassa kansallispuiston koskemattomuuden vaatimusten kanssa

nyt käsittelyssä oleva ympäristövaliokunnan mietintö koskien hallituksen esitystä luonnonsuojelulain muuttamisesta viittaa muutamiin uusiin säädöksiin jotka liittyvät erityisesti eläinkantojen sääntelyyn luonnonsuojelualueilla ja ovat mielestäni ristiriidassa edellä esitettyjen suojelutavoitteiden kanssa

termin on perustelujen mukaan tarkoitus tehostaa vierasperäisten tai muuten vahingollisten eliölajien vähentämismahdollisuuksia

siellä on korostettu että kaikki ihmisenkään avulla levinneet vieraslajit eivät ole ihmiselle tai luonnolle haitallisia omin avuin esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä levinneistä luonnollisista tulokaslajeista puhumattakaan

esimerkiksi vieraslajityöryhmässä rktln tutkijoiden antaman selvityksen mukaan uusimmat ravintotutkimukset eivät tue vanhaa käsitystä esimerkiksi supikoiran haitallisuudesta

nyt määritelmä jos laji on tullut liian runsaslukuiseksi tai käynyt muutoin vahingolliseksi tulisi korvata muotoilulla jos laji aiheuttaa alueen suojelutavoitteille merkittävää haittaa

pitää myös muistaa että jos laji tulee liian runsaslukuiseksi sen luonnollinen populaatiodynamiikka palauttaa kannan kohteen kantokyvyn tasolle ilman ihmistäkin

poistotoimet voivat jopa hidastaa lajin luonnollisen kantasäätelyn kehittymistä ja toimintaa kuten ympäristövaliokunnan asiantuntijakuulemisessa tuli esille

nämä molemmat edellä mainitut kohdat saattavat vahvasti vaarantaa ja häiritä rauhoitettuja ja uhanalaisia eläimiä ja lisäksi ne häiritsevät alueen virkistyskäyttäjiä

pohtiessaan hirvenajoa neljä

tämän paljon puhutun liesjärven kansallispuiston vaikutuksesta hirvionnettomuuksiin että vaikutusta ei ole tilastojen perusteella kuitenkaan onnistuttu osoittamaan

valiokunta toteaa myös aivan oikein että hirvikantojen säätelyä voidaan myös tarvittaessa tehostaa lisäämällä metsästyslupien määrää kansallispuistojen lähialueilla jos hirvien lukumäärässä tapahtuu ongelmallista kasvua

sama oikeus poliisimiehellä on jos eläin aiheuttaa huomattavaa vahinkoa omaisuudelle tai vakavasti vaarantaa liikennettä

arvoisa puhemies

kaikkien luonnonsuojelualueiden yhteispinta ala jolla metsästys on kielletty on todellakin siis vain vajaa prosentti kuten edellä debatissa jo lausuin

arvoisa herra puhemies

ilmastonmuutoksen kannalta on oleellista ymmärtää että tuo kahden asteen lämpötilan nousu voi jopa olla hurjempaa

arvoisa herra puhemies

viimeiset arviot ovat sanoneet että lämpötilan nousu saattaa olla kolme neljäkin astetta jolloin seuraukset ovat vielä katastrofaalisemmat kuin tällä hetkellä meillä on tiedossa

se on tehty siitä yksinkertaisesta syystä että vaikka suomessa on päästöjä pyritty rajoittamaan hyvin erilaisin ohjauskeinoin vapaaehtoisista sitoumuksista rakennusten energiatodistuksiin ja polttoaineveron korotukseen asti niin nämä toimet joita meillä suomessa on tehty eivät yksinään riitä välttämättömien päästövähennysten saavuttamiseen

ydinvoiman suhteen olen hieman skeptisempi

yhdyn tässä ed

ydinvoima on kovin kallis

sen kotimaisuusaste on hyvin alhainen eikä tuo uraanin louhinta köyhissä maissa eikä tietenkään kotimaassakaan ole suositeltavaa

siksi tämän ilmastolain mukaan katsomme että ilmastokatastrofin torjumisen tulisi olla hallituksen laillinen velvoite

mutta kysymykseni ministeri pekkarinen

jos ja kun nämä pahemmat skenaariot lämpötilan noususta yli kahden asteen toteutuvat niin minkälaisin keinoin hallitus aikoo suunnitella että tämän selonteon luettelemia toimenpiteitä voidaan kiristää jotta voimme vastata ilmastonmuutoksen torjuntaan

tästä ilmastolaista sanottakoon vielä sen verran että tämä sai alkunsa polttava kysymys kampanjan yhteydessä

tämä ei siis ole yhden puolueen aloite vaan tämä on yhteinen yli puoluerajojen ulottuva lakialoite koska ilmastokatastrofin torjuminen on sanansa mukaisesti yhteinen haasteemme

arvoisa puhemies

jos muistelemme aikaa vielä kymmenen vuotta sitten silloin vielä kiisteltiin aika lujaäänisestikin onko ilmastonmuutosta ylipäätänsä todettavissa ja tänään tutkimustulokset osoittavat kiistatta ilmastonmuutoksen tosiasian ja sen aiheuttamat vaarat

kuten tiedämme tämän rajan ylittyessä laajojen ja äkillisten katastrofien riski kasvaa

minusta on erinomaisen hyvä asia että hallitus laatii ilmasto ja energiastrategian ed

tynkkysen johdolla

uskon että tämä on välttämätöntä ja tämä on myös merkki siitä että asia on otettu vakavasti ja parhaat mahdolliset asiantuntijat ovat asiaa ratkaisemassa

näen että tämä ilmastolaki olisi tämän ilmasto ja energiastrategian ohella hyvä työväline jolla voisimme onnistua luomaan instrumentin jolla seuraamme miten ja mihin päästövähennyksiä kohdistamme ja mitä siitä seuraa

yhteiskunnan kannalta ennustettavuus siitä miten päästövähennyksiä teemme on välttämätöntä

silloin kun toimintaympäristö on selkeä useiden vuosikymmenien päähän silloin voivat yritykset tehdä myös harkittuja ekologisia investointipäätöksiä ja välttää sellaiset harhainvestoinnit jotka paitsi ovat kalliita myös saattavat olla hiili intensiivistä teknologiaa tai energiaa tehottomasti käyttäviä

ei siis riitä että olemme aktiivisia kansainvälisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi

vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelman mukaisesti meidän tulee olla aktiivisia myös täällä kotimaassa ja täällä tehtävissä toimissa

arvoisa puhemies

tällä hiilibudjetilla tarkoitetaan tiettynä aikavälinä sallittujen päästöjen kokonaismäärää miljoonissa tonneissa hiilidioksidiekvivalenttia ja hiilibudjettien yhteydessä säädettäisiin siitä miten ilmastolaissa säädetyt päästövähennykset toteutetaan keneen ne kohdistuvat ja mitä päästövähennystoimista seuraa

tarvittavista säännöksistä ja määrittelyistä tulisi hallituksen antaa aina esitys eduskunnan hyväksyttäväksi

seuraavan hiilibudjettikauden jälkeisiltä kausilta lainaaminen ei olisi sallittua

nämä rajoitteet koskevat yhtä lailla yhden ja viiden vuoden mittaisia hiilibudjettikausia

me tarvitsemme myös seurantajärjestelmän jolla hiilibudjetin toteutumista seurataan ja tähän olisi tarkoituksenmukaisinta käyttää olemassa olevaa järjestelmää

tilastokeskushan toimii suomen kansallisena kasvihuonekaasujen inventaarioyksikkönä ja raportoi vuosittain ihmisen toiminnasta aiheutuvat suomen kasvihuonekaasupäästöt ykn ilmastosopimukselle ja euroopan yhteisön komissiolle

aivan lopuksi

tätä kansallista ilmastolakia tarvitaan ennen kaikkea ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi mutta myös elinkeinoelämän yksittäisen ihmisen ja koko yhteiskunnan ennustettavuuden takia

ilmastolaki mahdollistaisi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennustettavuuden ja loisi näin vahvan kilpailukyvyn edellytykset ennustettavalle toimintaympäristölle

kun toimintaympäristö on selkeä useiden vuosikymmenten päähän voivat yritykset tehdä informoituja investointipäätöksiä ja välttää kalliit harhainvestoinnit ja lisäksi muistuttaisin että pitkäjänteinen ilmastopolitiikka takaa samalla suomelle edelläkävijän roolin ilmastopolitiikassa kuin myöskin vahvistaisi oma aloitteista kansainvälistä rooliaan ilmastosopimusta neuvoteltaessa sekä tietysti parantaisi meidän edellytyksiämme menestyä ilmastoteknologian markkinoilla

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni on hyvä huomata se tosiasia että tässä selonteossa toki käsitellään aiempia selontekoja enemmän naton kehitystä ja tätä suomen nato suhdetta

minun mielestäni tämä on pikemminkin osoitus siitä että suomen ulko ja turvallisuuspolitiikassa on vihdoinkin päästy tällaiseen keskusteluilmapiirin avautumiseen joka meiltä on aiemmin puuttunut

mutta siitä onko tämä yksi yhteen linjamuutoksen kanssa olen opposition kanssa eri mieltä

se on selvää että hyvin laaja poliittinen yhteisymmärrys ja myöskin kansalaismielipiteen kuuleminen on näin isoissa kysymyksissä tärkeää ja tämä on huomioitu niin selonteossa kuin myös valiokunnan työskentelyssä

arvoisa puhemies

minusta oli hyvä että pääministeri sanoi heti alkuun että ei tämä selonteko ole mikään kiveen hakattu uskonkappale vaan tämä on väline avoimeen keskusteluun jota tällä hetkellä käydään

mitä tulee rahoitukseen ja siitä kiistelyyn niin mielestäni olisi huomattavasti olennaisempaa edelleen keskittyä rahoituksen ja toiminnan suhteeseen

ei ole kysymys siitä että hallitsemattomasti puolustusvoimien rakenteita muutettaisiin jos tämä rahoituksen taso ei toteudu vaan kuten on selkeästi kirjattu se tulee silloin ottaa huomioon seuraavan selonteon yhteydessä ja tarkasti arvioida mitä tämä tarkoittaa

ja väitän että yhdysvalloissa tapahtunut vallanvaihto barack obaman tultua presidentiksi siirtää mielikuvia myönteisemmäksi koska uskon että obama on miellyttävämpi yhteistyökumppani kuin edeltäjänsä

haluaisin siteerata tämän päivän suomenmaata jossa kenraali hägglund asiantuntevalla suullaan sanoo

arvoisa puhemies

tämän hallituksen luottamuspaketin varmasti yksi kiistellyimmistä asioista on ja tulee olemaan työnantajan kelamaksun asteittainen poisto

varsinkin miehistö on hänen mielestään aika yksinkertaista

näin hän kommentoi siis palkka armeijan huonoja puolia

mutta kuten hallitus on linjannut tämä vaje tullaan kattamaan teollisuudelta kerättävillä maksuilla

sinänsä se keskustelun avauksena varmasti toimii mutta minun mielestäni tuo yleisen asepalveluksen tilanne tänä päivänä on sellainen että vääjäämättä joudumme tulevaisuudessa tilanteeseen että me joudumme tätä arvioimaan ja katsomaan uudestaan

minkälaisia nämä maksut ovat siitä saamme kuulla sitten kehysriihen yhteydessä

totta on myös se että tämä tehty päätös tulee auttamaan ja helpottamaan yrityksiä niiden rahoitusongelmissa ja toivon todella että ne maksut joita teollisuudelle suunnataan olisivat sellaisia jotka kannustaisivat teollisuutta tekemään investointeja jotka vähentävät päästöjä

joka viides keskeyttää joka kolmas on ylipainoinen ja muistetaan vielä että ikäluokat pienenevät

jatkossakin verotuksen painopistettä tulee siirtää energiankulutukseen ja myös sellaisiin kohteisiin jotka ympäristön ja terveyden kannalta ovat haitallisia

on valitettavaa että ministeri holmlund ei ole paikalla nimittäin minusta ministeri holmlundin olisi hyvä kertoa eduskunnalle missä viipyy aselain muutos

nimittäin niin jokelassa kuin kauhajoella tapettiin automaattisilla käsiaseilla ja nämä käsiaseet ovat sellaisia joita ei käytetä metsästyksessä ja joita ei käytetä tarkkuusammunnassa

arvoisa puhemies

me ylläpidämme valmiuksia kansainvälisessä sotilaallisessa yhteistyössä ja tämä onkin varsin välttämätöntä koska kuten tiedämme me osallistumme jo nyt varsin moniin kriisinhallintaoperaatioihin

tästä syystä linjaus kansallisen puolustuksemme linjauksen säilyttäminen siten että meille jää mahdollisuus liittoutumiseen on mielestäni välttämätöntä

ministeri otti puheeksi yleisen asevelvollisuuden ja kuten totesitte aika moni nuori mies on varsin huonossa kunnossa miltei rapakunnossa ja ei näin ollen asevelvollisuutta voi suorittaa tahi edes aloittaa

arvoisa herra puhemies

perkiö peräänkuulutti kysymystä miksi ilmastolaki nyt miksi emme odottaisi myöhempää ajankohtaa

perkiöltä että miksei kymmenen vuotta sitten

itse asiassa tämä ilmastolaki olisi pitänyt säätää jo vuosia aikaisemmin

me olemme liikkeellä nyt

toinen syy miksi ilmastolaki on laadittu on se että nämä suositukset ja tavoitteet niin hyvät kuin ovatkin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi eivät ole tehonneet toivotulla tavalla

sellaista tulosta ei ole syntynyt mitä olemme toivoneet joten me tarvitsemme hieman järeämpiä aseita

aikaisemmin tämä toki olisi pitänyt tehdä mutta parempi nyt kuin ei milloinkaan

arvoisa puhemies

itse näkisin että se sisältää varsin suuren mahdollisuuden nimittäin käytännön elämä on osoittanut sen että useimmiten luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun suurimpia esteitä on nimenomaan se että näitä tavoitteita ei ole huomioitu muilla hallinnonaloilla

vaikka nyt sanon että tämä sisältää suuren mahdollisuuden niin toki on ymmärrettävä että yhtä lailla tämä sisältää valtavan suuren vastuun aiempaa suuremman vastuun eli vastuun siitä että huolehditaan ettei tämä ympäristöhallinnon ala jää muiden hallinnonalojen jalkoihin

minusta eduskunnan pitäisi kaikkein eniten kantaa huolta siitä seuraavassa budjettikäsittelyssä että nyt ympäristöministeriön budjettikehys on aleneva

minusta nyt on huolehdittava siitä että tämä ympäristöministeriön hallinnonalalta vähennetty rahamäärä tulee käytettyä ympäristökeskusten toimintaan ja siihen tarkoitukseen mihin se on alun perin tarkoitettu vaikka tämän rahasumman uusi koti on nykyään tem

arvoisa herra puhemies

hallituksen elvytystoimet ovat kansainvälisestikin katsottuna olleet euroopan kärkeä ja kyllä oppositionkin on myönnettävä että ilman näitä hallituksen elvytystoimia työllisyyskehitys olisi ollut huomattavasti pahempi

on ollut aivan oikea valinta tehdä päätös ruuan arvonlisäveron alentamisesta tämän vuoden lokakuussa sekä ollut oikea päätös toteuttaa niin takuueläke kuin myös lapsilisien sitominen indeksiin tulevina vuosina ja myös on ollut oikea päätös panostaa työpajatoimintaan sekä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen

mutta arvoisa puhemies ehkä kaikkein suurimmassa vaarassa tällä hetkellä ovat koulupudokkaat siis ne lapset jotka eivät edes saa koulujaan päätökseen

hallituksella on nuorisotyön politiikkaohjelma jossa hyvin pitkälle linjataan niitä toimenpiteitä miten esimerkiksi koulupudokkaiden ongelmiin voidaan vastata

arvoisa herra puhemies

hallituksen ensi vuoden budjetti on koti ja ilmastobudjetti mitä enimmässä määrin

sen todistaa jo joukkoliikennetuen korottaminen sekä kotitalousvähennyksen korottaminen

ensi vuoden budjettiesitys on ympäristöystävällisempi kuin yksikään matti vanhasen ykköshallituksen budjetti jolloin sosialidemokraatit olivat itse hallituksessa

urpilainen peräänkuuluttaa että pitäisi saada vieläkin enemmän joten otaksun että hallituksen kohdentama vähennys osuu silloin kutakuinkin oikeaan

olisin valtiovarainministeriltä kysynyt että kun yhdysvaltoja koettelee tämä subprime kriisi niin mitenkä koette minkälaisia heijastevaikutuksia on suomeen vielä odotettavissa vaikkakin meidän pankkijärjestelmämme eivät tällaisia saman kaltaisia subprime järjestelmiä tunne

arvoisa puhemies

unionin turvallisuus ja puolustuspolitiikan syventyessä unionin ja naton yhteistyön merkitys kasvaa

mielestäni tässä nato keskustelussa on jäänyt aika vähälle huomiolle se mitä nato oikeasti on ja mitä se edustaa

nyt kun keskustelu eun yhteisen puolustuksen tiivistämisestä kiihtyy on suomen mielestäni jätettävä itselleen riittävästi kansallista liikkumatilaa myös naton suuntaan

miksi me emme haluaisi vaikuttaa naton päätöksentekoon mahdollisimman vahvasti kun kuitenkin osallistumme jo nyt naton kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kriisinhallintaoperaatioihin

nato on muuttunut mutta monien ihmisten mielikuvissa se on vielä vanha kylmän sodan aikainen sotilasliitto

eu jäsenmaiden aktiivinen rooli natossa naton muuttuneet ja laajentuneet toimenkuvat sekä nato euroatlanttisen yhteistyön foorumina ovat monenkeskistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa jossa suomen pitäisi pystyä vaikuttamaan päätöksiin eikä jäädä ainoastaan ulkopuoliseksi vastuunkantajaksi

on tärkeää että nato jäsenyydestä ja naton toiminnasta käydään avointa poliittista keskustelua vaikka nato jäsenyys ei juuri tällä hetkellä olekaan aivan ajankohtainen kysymys

kansalaisten näkemysten pohjaksi tarvitaan kuitenkin myös poliittisilta päättäjiltä pohdiskelevia puheenvuoroja natosta

tarkempien linjamääritysten aika on seuraavien eduskuntavaalien alla jolloin eduskuntapuolueiden on syytä määritellä nato näkemyksensä selkeästi kansalaisten arvioitavaksi

arvoisa puhemies

mielestäni meidän on myös hyvä keskustella siitä turvaako yleinen asevelvollisuus kansakunnan maanpuolustustahdon vielä tänä päivänä

pelkäänpä pahoin että jos merkittävä osa nuorista miehistä arvioidaan palvelukseen kelpaamattomiksi se pikemminkin lannistaa ja vähentää maanpuolustushalukkuutta kuin vahvistaa sitä

järjestelmämme tulee vääjäämättä muuttumaan tulevaisuudessa minkälaiseksi siitä pitäisi uskaltaa avoimesti puhua

pidän selontekomenettelyä kuitenkin hyvänä sillä kuten pääministeri totesi selonteko ei ole mikään kiveen hakattu uskonkappale joka pysyy muuttumattomana vaikka maailma ympärillämme mullistuisi vaan se on väline joka antaa eduskunnalle mahdollisuuden linjata turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa ja se antaa toki myös mahdollisuuden avoimeen kansalaiskeskusteluun

ilmastolaista on käyty varsin positiivinen keskustelu suorastaan kannustava keskustelu

on syytä kiittää polttava kysymys kampanjaa joka on onnistunut aktivoimaan näin monta kansanedustajaa tämän ilmastolain taakse

minusta tuo ajatus jonka ed

tynkkynen esitti että hallitus selvittäköön ilmastolain käyttöönottoa sopivana ajankohtana kuulostaa hyvin realistiselta

tietysti nopeasti toimiminen on paitsi ympäristön kannalta välttämätöntä myös taloudellisesti huomattavasti edullisempaa

toivon että tämä lakialoite otetaan vakavasti ja teemme niin valiokunnassa kuin muutenkin poliittisella rintamalla työtä että saamme asiaa eteenpäin

arvoisa herra puhemies

tuli kovasti palautetta harvoin kiitoksia tulee mutta nyt on kiitosten paikka

se on erittäin mielenkiintoinen avaus ja mielestäni varsin tarvittava koska tuo luottamuspula aiheuttaa toisaalta myös aika suuren ongelman petoeläinten suojelun näkökulmasta

mutta pyysin puheenvuoron itse asiassa liittyen eläinlääkintähuoltolakiin

tuo vanha laki on peräisin jo ajalta ennen eu jäsenyyttä ja sitä uutta kovasti eduskuntaan odottelemme ja näyttää siltä että myös budjetissa on varattu tähän uudistamiseen rahaa

toisaalta tiedokseni on tullut että eläinten hyvinvointineuvottelukunnan asettaminenkin on lähiaikoina tiedossa

siitä olisin mielelläni kuullut lisää

mutta aivan viimeiseksi olisin nostanut esille ongelman joka on puhuttanut paljon liittyen eläinlääkäripulaan lähinnä sijaisuusjärjestelyiden ja päivystysjärjestelyiden kannalta

minkälaisia toimenpiteitä ministeriöllä on tämän ongelman ratkaisemiseksi

kiitokset ministerille hyvästä puheenvuorosta ja erityisen kiitettävää oli kuulla ministerin huoli kuntien harkinnanvaraisista avustuksista ja myös kiinnostus siitä että jos tämä laskusuhdanne saman näköisenä jatkuu niin tarvetta tullee tuohon korotukseen ja varmasti siihen sitten palattaneen tarvittaessa

mutta toinen erinomaisen hyvä yksityiskohta valtiovarainministeriön hallinnonalalla on valiokunnan esille ottama ylimääräinen taiteilijaeläke